siellä oli taas perinteisesti käynyt viikate elikkä leikattu rahaa ja palautettu sitten eduskunnan toimesta takaisin

kun kuuntelee selvitysmies jussi huttusta lukee hänen tekemäänsä selvitystyötään sekä kuuntelee lääkealan huippuasiantuntijoita ymmärtää nykyisen lääkelaitoksen henkilökunnan ja eri alan asiantuntijoiden reaktion

hallituksen esityksellä hallitus vaarantaa vuosiksi maamme lääketurvallisuuden ja vaikeuttaa alan tutkimus ja kehittämistyötä sekä vaikuttaa vahvasti myös kansainvälisen lääkevalvonnan ja turvallisuuden kehittymiseen kielteisesti

sillä saralla asuntoministeri kiuru tekee erittäin hyvää työtä joka ansaitsee tässäkin yhteydessä maininnan

eli riippumatta koulun koosta lapsi ja nuori voi saada yksilöllistä opetusta tutussa kohtuullisen kokoisessa opetusryhmässä

tämä on myös tärkeää ja ehkä kaikkein olennaisinta on että opettajilla on myös ajantasainen tieto ja osaaminen siitä miten nykyaikaista teknologiaa voidaan parhaalla tavalla hyödyntää oppimisen tukena

arvoisa puhemies

etuuksien korottaminen on tärkeä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi mutta silti kaikkein parhaiten eheyttä ja hyvinvointia yhteiskuntaamme tuottaa kansalaisten yhdenvertainen oikeus laadukkaiden peruspalveluiden käyttöön

minun mielestäni tämä ei ole millään tavalla sentyyppistä toimintaa jota meidän pitäisi toteuttaa muun muassa nuorisojärjestötoiminnassa eikä se ole myöskään sentyyppistä toimintaa jota pitäisi yleensäkään toteuttaa

arvoisa herra puhemies

tällä saralla on vielä paljon tehtävää

tosiasia on että sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmämme toimii kaikkein parhaiten työssä käyvien aktiivisten ja omat oikeutensa tuntevien kansalaisten kohdalla

toisaalta pidän myös tärkeänä että koulun opetus on monipuolista eikä tuijoteta liikaa tuloksia jollain yksittäisellä sektorilla

taito ja taideaineet sekä liikunta ovat tärkeitä lasten ja nuorten oppimisen luovuuden ja hyvinvoinnin kannalta

se tekee erittäin hyvää nuorisotyötä lasten ja nuorten parissa erilaista kerhotoimintaa sitten nuorisotoimintaa sekä muun muassa etelä karjalassa josta tulen me olemme kehittäneet tämmöisen tuotteen kuin ajokortti työelämään jossa opetellaan työelämään liittyviä pelisääntöjä

opetuksen pitää tukea kokonaisvaltaisesti kasvua ja oppimista

se tarkoittaa että heikompien lasten vanhusten vammaisten kuntoutujien mielenterveys ja päihdeongelmaisten työkyvyttömyyseläkeläisten syrjäytyneiden asunnottomien ja niin edelleen

vaikka selvitysmies huttunen toi selkeästi esille ministeriön keskushallinnon puutteet hajanaisuuden ja kehittämistarpeet ei lakiesitys kuitenkaan puutu näihin epäkohtiin

kaikkineen on hyvä todeta että korkea sivistys ja osaamistaso toimivat päivähoitopalvelut varhaiskasvatus sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta

hallituksen esitys ei tule poistamaan lääkehallinnon hajanaisuutta vaikka yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli toimintojen keskittäminen työnjakojen ja vastuiden selkeyttäminen

hyvästä ja yhdenvertaisesta varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta kasvavat ihmisen valmiudet rakentaa omaa tulevaisuuttaan olla osallisena yhteiskunnassa tehdä työtä ansaita elanto itselle ja perheelle sekä myös ihmisen valmiudet elinikäiseen oppimiseen

arvoisa herra puhemies

yksi olennainen keino ratkoa tätä kysymystä on kuntauudistus hallituksen suuntaviivojen mukaisesti sekä tähän keskeisesti liittyvä palvelurakenteiden uudistaminen

se on saanut erityiskiitosta nimenomaan euroopan unionin lääkevalvonnasta

arvoisa puhemies

me tarvitsemme selkeyttä ja vahvistusta sosiaali ja terveyspalveluihin aluksi ehkä kaikkein eniten perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden vahvistamiseen

nuorten yhteiskuntatakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista

suomi on ollut myös euroopan unionin esimerkkimaana nimenomaan lääkevalvonnan osaamisessa ja tehokkuudessa ja suomalaisia toimintamalleja onkin tästä syystä viety menestyksellisesti muiden euroopan unionin maiden käyttöön

ennalta ehkäisevään työhön satsaaminen yli hallinnon rajojen on välttämätöntä

kuten hyvin tiedämme koulutuksen nivelvaiheet ovat niitä vaikeita paikkoja joissa nuoret uhkaavat pudota pois koulutuksesta

merkittävä nivel on juuri peruskoulun päättymisen yhteydessä kun opintoja pitäisi jatkaa toisen asteen opintoihin

arvoisa puhemies

päinvastoin kuin professori huttunen toimi lakiesitystä on valmisteltu lähes yksinomaan virkamiestyönä eikä lääkehuoltoon liittyviä sidosryhmiä eikä myöskään lääkelaitoksen henkilökuntaa ole aidosti kuultu

siksi panostuksia erilaisiin nivelvaiheen koulutuksiin tulee tehdä etenkin panostuksia erilaisiin nivelvaiheen koulutuksiin tulee

kakkostyypin diabeteksen ja muiden elintaso sairauksien lisääntymistä voidaan vähentää jos ravitsemusterapian roolia painotetaan osana perusterveydenhuoltoa ja virat täytetään tarpeen mukaisesti

etenkin toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen riittävä ja alueellisesti kattava tarjonta on hyvä peruslääke syrjäytymistä ja koulupudokkuutta vastaan

ikääntyneiden laitoshuoltoa estetään asuntojen esteettömyydellä tai kuntouttavalla työotteella

lasten oppimisongelmia korjataan varhaisella puuttumisella neuvolassa elämänhallintaa parannetaan koulun oppilashuollon avulla ja niin edelleen

hänen palkkansa on matalampi ja hänen työuransa on jopa useita vuosia lyhyempi kuin koulutetuilla ikätovereillaan

siksi on todella tärkeää että jokainen nuori saa paikan perusasteen jälkeen

ensi vuonna saamme käsittelyyn myös vanhuspalvelulain

arvoisa puhemies

hallituspuolueen edustajat ovat tuoneet esimerkkejä siitä kuinka töitä pitää kehittää siihen suuntaan että asiantuntijatyötä voi tehdä muun muassa etätyönä

nuorelle on voinut kasautua useita erilaisia ongelmia kuten ongelmat kotona toimeentulotuen tai lastensuojelun asiakkuus päihteiden käyttö tai erilaiset oppimisvaikeudet

vaikka kokonaissumma on viime vuotta pienempi on raha veteraaneja kohtaan aiempaa selkeästi suurempi

tiedämme että kuntoutuksen rahojen riittävyys on ollut ongelma

kuntoutuksen parhaiden käytäntöjen levittäminen onkin tärkeää kuten kaikissa sosiaali ja terveyspalveluissa

asiantuntijakuulemisissa todettiin että lääkelaitoksen henkilökunnan vahvuutena ja erityispiirteenä on heidän poikkeuksellisen vahva spesifi erityisasiantuntijuutensa joka tulee ainoastaan käytännön kokemuksen kautta

se tarkoittaa hallintorajat ylittävää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä joka tukee myös vanhempia omassa kasvatusvastuussa

kolmannen sektorin rooli on myös erittäin tärkeä ja siksi on hyvä että mietinnössä korostetaan paitsi vapaan sivistystyön merkitystä myös kolmannen sektorin matalan kynnyksen toiminta ja koulutusmalleja joiden tarkoituksena on tavoittaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia nuoria

siksi kotona arjen elämää ja selviytymistä tukevat palvelut ovat olennaisia ja tässä yhteydessä myös veteraanien puolisoiden huomioiminen on erittäin tärkeää

näihin myös kohdennetaan lisärahoitusta sosiaali ja terveysministerien päälle näihin myös kohdennetaan lisärahoitusta sosiaali terveysministeriön pääluokassa

hallituksen esityksen seurauksena lääketurvallisuus ei ole enää yhtä vahvaa kuin tänä päivänä vaan lääkevalvontaan liittyvät toiminnot vaikeutuvat ja haavoittuvat useiksi vuosiksi eteenpäin

on hyvä että ohjelmaa on nyt laajennettu niin että myös perustutkinnon suorittaminen on mahdollista

tämä ei voi olla alueellistamisen hinta

arvoisa puhemies

useat asiantuntijat sekä selvitysmies jussi huttunen ovat todenneet että lupahallinto ja valvontatehtävät tulee valtionhallinnossa erottaa tutkimus ja kehittämistehtävistä aina kun se on mahdollista

tähän linjaukseen nojaten useat asiantuntijat totesivat myös valiokunnassa että lääkelaitosta tulee vahvistaa valvontaan ja lupahallintoon liittyvissä tehtävissä mutta alan kehittämis ja tutkimustehtävät tulee sijoittaa hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus ja kehittämislaitokseen

arvoisa puhemies

mielestäni taloudellisen arvion olisi pitänyt tehdä riippumaton taho

nyt meillä kenelläkään ei ole todellista arviota tai tietoa siitä mitä lääkelaitoksen siirtäminen kuopioon maksaa

siirto tuo myös toiminnan vaikeutumisesta talou dellisia menetyksiä niin lääkealan yrityksille potilaille kuin myös sairausvakuutusjärjestelmälle

kyse ei siltäkään osin ole pienestä asiasta

tätä keskustelua käydään muun muassa etelä karjalassa kun mietitään sitä mikä on kunnan rooli suhteessa itsehallintoalueeseen ja onko siellä tulevaisuudessa minkäänlaista kytkentää tai omistajaohjausta tai muuta vastaavaa ja mikä on sitten itsehallintoalueen ja valtion välinen suhde miten tämä itsehallintoalue nyt tavallaan asettautuu näitten eri tasojen ja lapissa

näistä ei ole myöskään selkeitä laskelmia tai arvioita

arvoisa puhemies

vastalauseemme perustuu professori jussi huttusen tekemään erittäin ansiokkaaseen selvitykseen sekä valiokunnassa kuultuihin asiantuntijoiden näkemyksiin

lähtökohtamme on lääkehuollon kokonaisvaltaisen toiminnan kehittäminen joka näillä perusteilla puoltaa lääkelaitoksen toiminnan olemassaoloa helsingissä

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys jatkaa systemaattisesti linjakkaasti sitä linjaa mitä hallitus toteuttaa elikkä jakaa lapset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä missä kunnassa lapsi asuu ja riippuen siitä mikä on vanhempien taloudellinen tilanne ja mahdollinen kyky osallistua tässä tapauksessa kerhomaksujen maksuun

arvoisa herra puhemies

täällä on käyty erittäin hyvää keskustelua kuntarakenteitten ja palvelurakenteitten osalta ja olen oikeastaan henkilökohtaisesti erittäinkin tyytyväinen

siinä mielessä on todella harmillista että tämänkin lain mukaan nyt sitten kuten täällä on todettu riippuen siitä missä kunnassa lapsi asuu hän joko saa tätä aamu ja iltapäiväkerhoa on sitä tarjolla tai ei tai sitten yksinkertaisesti nämä eri kerhojen toimijat asettavat sellaisia maksuluokkia että kaikki lapset eivät pysty niihin osallistumaan

toivoisin että tämäntyyppinen keskustelu kävisi myös kunnissa tai jos ei tämäntyyppinen niin kuitenkin käytäisiin avoimesti keskustelua kunnissa mitkä ovat kuntien taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet tuottaa kuntalaisille palveluja ja minkälaisilla rakenteilla ne tehdään

viime kädessähän meidän kaikkien yhteinen tavoite varmasti on se että jokainen kuntalainen riippumatta siitä missä kunnassa hän asuu saa ne hänelle kuuluvat tarvittavat palvelut

tästä syystä vähintä mitä olisi pitänyt tehdä on se että oltaisiin tehty portaittainen maksuluokkaesitys joka olisi turvannut sen että jokaiselle lapsiperheelle taloudellisesta tilanteesta riippumatta olisi mahdollistettu tämä päiväkerhotoiminta jos kunta sitä järjestää

arvoisa puhemies

tämän tulevan hallituskauden sekä varmasti myös seuraavankin hallituskauden aikana sekä tulevien kunnanvaltuutettujen seuraavan neljän vuoden aikana me tulemme tekemään tässä valtakunnassa erittäin suuria ja merkittäviä ratkaisuja jotka koskettavat joka ainutta kuntalaista asuipa hän sitten missä päin maata tahansa

nyt pallo on heitetty kunnille ja kunnan päätöksentekijöille ja kunnan päätöksentekijät ovat siinä mielessä suurten kysymysten äärellä miten heidän kunnassaan tänä päivänä ja ennen kaikkea tulevina vuosina jopa kymmenen vuoden päästä tuotetaan ne heidän kunnassaan tarvittavat palvelut puhumme sitten sosiaali ja terveydenhuollon palveluista tai koulu perusopetus tai päivähoitopalveluista tie logistiikka kaikista muistakin palveluista

siinä mielessä täytyy sanoa että jos kunnissa on paljon uusia päätöksentekijöitä niin he joutuvat perehtymään kyllä erittäin suuriin ja vaativiin kysymyksiin

sen takia on äärettömän tärkeätä että kun me keskustelemme niin kuntataloudesta kuin kuntalaisten hyvinvoinnista niin meidän pitää ottaa kokonaisvaltainen vastuu koko kunnassa kaikissa eri toimielimissä siitä miten me pystymme kehittämään kuntalaisten hyvinvointia omassa organisaatiossa

se tarkoittaa myös meidän liikuntapalveluita miten liikuntapalvelut tulevat vahvemmin osaksi päivähoitoa meidän kouluterveydenhuoltoa koululaisten päivittäistä arkea tai ikääntyvien ihmisten palveluja tai työssä käyvien ihmisten palveluja

siinä mielessä meidän täytyy keskustella ihmisten hyvinvoinnista laajemmalti kuin ainoastaan sote rakenteitten kautta

kun me keskustelemme sosiaali ja terveydenhuollon rakenteista niin meidän tulee myös muistaa se että meidän kunnan palveluista meidän julkisista palveluista osa tuotetaan meidän julkisten terveyskeskusten kautta mutta meillä palveluita tuotetaan myös yksityisten palveluntuottajien kautta sekä työterveydenhuollon kautta

tämä keskustelu on hyvin paljon pelkistynyt sitten julkisen terveydenhuollon elikkä lähinnä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin joita kunta järjestää ja kunta tuottaa